olen kuitenkin huolestunut niistä lapsista joilla vielä ensimmäisen vieraan kielen alkaessa on vaikeuksia oman äidinkielen hallinnan lukemisen ja kirjoittamisen kanssa jos kielen opiskelu on hyvin vakavaa ja koulumaista

miten tämä on suunniteltu toteutettavaksi jotta ei tehtäisi niitä samoja virheitä kuin silloin aikoinaan kun esiopetus suomessa aloitettiin ja niin että se huomioisi myös ne heikommat oppilaat

selonteossa korostetaan tasavertaisten laadukkaiden edullisten ja asuinpaikasta riippumatta kaikkien saatavilla olevien viestintäpalvelujen merkitystä

meidän tulisi vakavasti pohtia sitä että jos tämän päivän yhteiskunnassa vaaditaan sitä että kaikki osaavat käyttää digitaalisia viestimiä silloin niiden käyttöön olisi myös opastettava yhteiskunnan toimesta

tämän tavoitteen toteutumista voidaan edesauttaa tieto ja viestintäteknologian käyttöönotolla kuitenkin niin että monisairaille ja huonokuntoisille vanhuksille on edelleen taattava paikka asianmukaiset kriteerit täyttävässä laitoksessa

erittäin hyviä uudistuksia ovat kaikki ne joiden avulla hoitavaan työhön vapautuu enemmän aikaa kuten esimerkiksi kirjaamisen ja tiedonvälittämisen automatisointi sosiaali ja terveydenhuoltopalveluiden välillä tai digitaalisten kantapalveluiden kehittäminen jotka mahdollistavat potilaan tietojen ajantasaisen saatavuuden hoitotilanteessa

erityisesti ikääntyneiden kohdalla pitää kuitenkin pitää kirkkaana mielessä että digitaalisen suomen strategiassa haetaan parhaita käytäntöjä helpottamaan asioiden hoitoa ihmisten ja yhteiskunnan tarpeista lähtien ei välineiden hallinnon rakenteiden tai tekniikan ehdoilla

tekniset uudistukset esimerkiksi sähköiset reseptit ja turvarannekkeet ovat hyviä uudistuksia mutta palveluiden digitalisoinnissa ei kuitenkaan saa mennä liian pitkälle

ikääntyvän väestön kotona asumisessa tietokoneavusteinen tuki on tärkeä yhteiskunnallinen tavoite mutta se ei riitä korvaamaan aitoja ihmiskontakteja

on tehty ehdotukset yhdestä kahteenkymmeneenkahdeksaan kolmestakymmenestä kolmeenkymmeneenkuuteen ja kolmestakymmenestä sama ilmiö oli kahdeksas ja vie lesken kolme yhdeksän

vaarana on että tietoyhteiskunta jakaa ikäihmiset kahteen ryhmään

en jos yhdestä kahteen kahdeksan kolmestakymmenestä kolmeenkymmeneenkuuteen kolmekymmentä kahdeksan ja sitten neljästäkymmenestä viitenkymmenen

tietoyhteiskunta on tätä päivää ja siitä syystä myös ikäihmisillä pitää olla edellytykset ja mahdollisuudet osallistua yhteiskuntaan sen aktiivisina jäseninä

me ehdotukset on uusittu jo

kohteiksi

siirrytään äänestyksiin ilman

hienoa jos tieto ja viestintäteknologian kehittymisen ansiosta esimerkiksi vammaisen lapsen synnyttyä perheelle tarjottaisiin ennakoivasti apua ja annettaisiin tietoa käytettävissä olevista palveluista ja neuvottaisiin esimerkiksi tukien haussa jo muutenkin vaikeassa elämäntilanteessa

arvoisa puhemies

jo ennen aines tyksin

ehdotukseen yksi jonka edustaja kauppila on tehnyt ja koskee tekesin

opettajien koulutusta tulisi uudistaa niin että sen aikana opitaan hyödyntämään tieto ja viestintätekniikkaa koulutuksen ja oppimisen tukena sekä opettamaan sitä lapsille ja nuorille

hyvin suunnitelluilla digitaalisilla palveluilla ja oppimateriaaleilla esimerkiksi pelit ja simulaatiot voisi joidenkin lasten kohdalla olla merkittävä oppimismotivaatiota lisäävä vaikutus

asettumaan

ja tässä sinirinta ja

arvoisa puhemies

itämeren suojelukomissio helcom on tehnyt toimintaohjelman itämeren rehevöitymisen torjumiseksi

vallitseva talouskriisi voi kuitenkin hidastaa helcomin toimintasuunnitelman toimeenpanoa varsinkin maissa joissa toimenpiteet edellyttävät suuria investointeja

samoin suurvalloista muun muassa kiina ja usa ovat jo tajunneet puhtaan teknologian merkityksen

maailmalla uusiutuvan energian voittokulku on siis jo käynnistynyt mutta suomi on jäänyt siitä pahasti jälkeen ja nyt olisikin viimeinen hetki lähteä mukaan kehitykseen

onko teillä tarkempaa tietoa sisäpiiritietoa keinoista joilla helcomin asettamassa aikataulussa ja päästöjen enimmäisrajoissa pysymistä seurataan ja onko rajojen ylittämisestä suunniteltu seuraavan joitain sanktioita

jos nyt satsaamme vain ydinvoimaan emmekä investoi uusiutuvien energiamuotojen kehittämiseen riskinä on että suomesta tulee uusiutuvan energian ja uusien teknologioiden ostaja eikä myyjä

uusiutuva energia olisi ratkaisu sekä ilmastopäästöjen vähentämiseen että tuontiriippuvuuteen

meillä on osaamista raaka aineita teollista perinnettä ja jos ajatellaan kasvavia maailmanmarkkinoita uusiutuvat ovat ehdottomasti yksi niistä aloista joilla meillä voi olla kasvavia vientituloja ja vetureita jos kotimarkkinat saadaan vetämään

ydinvoima perustuu ulkomaiseen osaamiseen ja teknologiaan ja työllistää rakennusvaiheessakin pääosin muualta tullutta vierastyövoimaa joka ei edes maksa veroja suomeen

tuotamme siis ydinsähköä jota emme itse tarvitse myymme sähkön ulkomaille kannamme riskit ja varastoimme jätteet muiden puolesta

se on myös vastoin ilmasto ja energiapoliittisen strategian linjausta jossa lähdetään siitä ettei ydinvoimaa rakenneta maahamme sähkön pysyvää vientiä silmällä pitäen

vai onko kuitenkin niin että uusiutuvien paketti jää nytkin toteuttamatta kun paketin kolmen ydinvoimalan verran tuottamaa sähköä ei ole otettu huomioon missään laskelmissa

arvoisa puhemies

vastuu on avainsana kun puhutaan energiantuotannosta

arvoisa puhemies

ydinvoiman koko elinkaari uraanin louhinnasta jätteen loppusijoittamiseen sisältää turvallisuusriskejä ja aiheuttaa merkittäviä ympäristöhaittoja

selonteossa linjataan myös että tulevaisuuden maatalouspolitiikan on huolehdittava ruuan turvallisuudesta eläin ja kasvitautien ehkäisystä ja tuotantoeläinten hyvinvoinnista

olisin kysynyt ministeri anttilalta

miten nämä kaksi asiaa sopivat yhteen siis tehokkuus ja turvallisuus ja mitä tuottavuuden lisääminen luomutuotannolle merkitsee

ehkä pahin ongelma on ydinjäte

se säilyy radioaktiivisena satojatuhansia vuosia

esityksen keskeisenä tavoitteena on vahvistaa esi ja perusopetuksen oppilaan oikeutta saada oppimiselleen ja koulunkäynnilleen tukea riittävän varhain ja joustavasti muun opetuksen yhteydessä

tämä toteutetaan kolmiportaisesti yleisen tuen tehostetun tuen ja erityisen tuen avulla

vastuukysymys on ydinjätteessä täysin auki

tavoite on mielestäni eronomainen sillä juuri riittävän varhainen ja ennaltaehkäisyyn tähtäävä puuttuminen on se mitä lapset ja nuoret tarvitsevat

nämä vahingot eivät ole rahalla korjattavissa

lakiuudistuksen tarkoituksena on vahvistaa lähikouluperiaatteen toteutumista siten että oppilaan tarvitsema tuki järjestettäisiin lähtökohtaisesti koulussa tai muussa opetuspaikassa joka oppilaalle osoitettaisiin muutoinkin ilman tuen tarvetta

mitkään ydinvoimarahastot eivät voi parantaa sairastuneita ihmisiä tai pelastaa tuhoutunutta luontoa

mielestäni tämä lähikouluperiaate on sinällään hieno asia mutta meidän tulisi myös taata pienten kyläkoulujen lasta lähellä olevien koulujen säilyminen

tällä hetkellä suomessa on tutkimuksien mukaan suuria eroja kuntien välillä siinä millä perusteella oppilas saa tai ei saa oppimiselleen ja kasvulleen tarvittavia tukitoimia

näin ei tietenkään saisi olla vaan riippumatta asuinpaikasta ja koulusta kaikilla lapsilla pitäisi olla yhtäläiset kriteerit siinä millä perusteella tuen piiriin pääsee ja millaisia tukimuotoja on tarjolla

sivistysvaliokunnan mietinnössä mainitaankin että erityistä tukea tarvitseville opettajan pysyvyys on erityisen tärkeää ja tämä tulee ottaa huomioon myös uusissa järjestämistavoissa

ryhmäkoko ja opettajan pysyvyys tai vaihtuvuus ovat useille erityistuen tarpeessa oleville aivan ratkaisevia seikkoja joten opiskelua erityisryhmässä ei tule itsearvoisesti välttää

integraatio ei ole välttämättä paras vaihtoehto kaikille joten erityisryhmät erityisluokat tulee säilyttää ja niihin pääsy taata

tutkimusten mukaan oppilaiden oppimistulokset ja itsetunto ovat voineet kohentua heidän päästyään opiskelemaan pienryhmään yhden pätevän erityisopettajan johdolla

oma pysyvä opettaja voi olla rikkinäisestä perheestä tulevalle lapselle ainut kestävä suhde tässä maailmassa ja opettajan pysyvyys on myös siksi niin tärkeää

sivistysvaliokunta korostaa mietinnössään että erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden integrointi normaaliluokkiin suuriin opetusryhmiin ei vähennä avustajan tarvetta pikemminkin päinvastoin

oppilaalla joka on tilapäisesti jäänyt jälkeen opinnoissaan tai muutoin tarvitsee oppimisessaan lyhytaikaista tukea on oikeus saada tukiopetusta

oppilaalla jolla on vaikeuksia oppimisessaan tai koulunkäynnissään on oikeus saada osa aikaista erityisopetusta muun opetuksen ohessa

uuden lain myötä subjektiivinen oikeus tukiopetukseen vihdoin siis toteutuu ja tämä tarkoittaa että tukiopetusta on pakko antaa kunnissa sitä tarvitseville riippumatta siitä onko opetuksen järjestäjä tai koulu varannut riittävästi määrärahoja tai muita resursseja

sitä ihmettelin tässä hallituksen esityksessä että siinä arvioidaan että muutokset eivät aiheuttaisi kunnille tai muille opetuksen järjestäjille välittömiä lisäkustannuksia

mielestäni tässä on ristiriita

sivistysvaliokunta toteaakin mietinnössään että erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden oppimismahdollisuudet heikentyvät jos opetukseen ei kohdenneta tarpeenmukaista resursointia

samoin valiokunta päätyi esittämään että valtiontalouden kehyksissä ja tulevissa valtion talousarvioissa otetaan huomioon perusopetuslain erityisopetusta ja muuta erityistä tukea koskevien lainmuutosten johdosta syntyvät lisärahoitustarpeet ja esittää tästä samansisältöistä lausumaa

tämä on huolestuttavaa koska suomen korkean kehitystason maana pitäisi päinvastoin toimia etulinjassa ja esimerkkinä muille itämeren rantavaltioille päästöjen vähentämisessä

rehevöityminen on itämeren pahin ongelma ja tähän mennessä toteutetut ravinnekuormituksen vähentämistoimet eivät ole olleet riittäviä rehevöitymisen pysäyttämiseksi

mielestäni tulisi kuitenkin pohtia ovatko luokat ylipäätään tänä päivänä ainekseltaan sellaisia että niihin voidaan integroida tehostettua tukea tai erityistä tukea vaativia vai onko luokilla jo valmiiksi niin paljon erityistä tukea tarvitsevia että integrointi yleisopetuksen luokkiin ei ole mahdollista

lakiesitys on herättänyt opettajien keskuudessa myös huolta siitä että heidän vastuulleen ollaan siirtämässä uusia velvollisuuksia ilman lisärahoitusta lisäkoulutusta tai muita tarvittavia resursseja

maatalouden osuus kaikesta kuormituksestamme on suurin

huoli onkin ihan aiheellinen onhan opettajien työn vaativuus viime vuosina lisääntynyt huomattavasti muun muassa maahanmuuttajien kasvaneiden luokkakokojen ja erityistä huomiota kaipaavien oppilaiden lisääntymisen myötä

nykyinen maatalouden ympäristötuki on käytännössä enemmän viljelijöille maksettua tulotukea ja sen vesiensuojelulliset vaikutukset ovat olleet heikkoja

vesiensuojelu ja maatalouden toimintamahdollisuudet eivät saa olla ristiriidassa keskenään vaan ympäristötuki tulee toteuttaa siten että se kannustaa maanviljelyssä ympäristöystävällisiin viljelykeinoihin

vastuullisempi politiikka edellyttäisi esimerkiksi maatalouden tukipolitiikan suuntaamista nykyistä enemmän luomutuotannon edistämiseen ja kosteikkojen ja suojavyöhykkeiden perustamiseen

uusi perusopetuslaki myös siirtää pääpainon erityisopetukseen ottamisessa tai siirtämisessä nykyisistä lääketieteellisistä perusteista enemmän pedagogisiin perusteisiin pohjautuvaksi

omien päästövähennyksien lisäksi meidän tulee toimia aktiivisesti eun tasolla sen puolesta että itämeren rantavaltioille asetettuja päästörajoituksia pelkän sitoutumisen lisäksi myös oikeasti noudatetaan

riittävän varhainen puuttuminen ongelmiin edellyttää että varhaiskasvatuksessa esi ja luokanopetuksessa opettavat saavat koulutuksessaan nykyistä selvästi paremmat valmiudet erilaisten ongelmien tunnistamiseen ja käsittelyyn

itämeren suojelemiseksi vaaditaankin sekä kansainvälistä yhteistyötä eussa ja imossa että kansallisen tason poliittisia päätöksiä ja yksittäisten ihmisten vastuullisia valintoja

suomenlahdesta on kehittynyt kansainvälisessä mittakaavassa merkittävä öljynkuljetusreitti

koulutusta tarvitaan myös opettajaoppilas ja opettajahuoltaja vuorovaikutukseen

myös opettajat itse kokevat tarvitsevansa lisää erityispedagogista tietämystä ja menetelmällistä oppia erityisoppilaiden opettamiseen

arvoisa puhemies

lakiuudistus on mielestäni tarpeen koska nykyiset säännökset eivät riittävän hyvin turvaa oppilaan etua ja oppilaiden yhdenvertaista kohtelua siten että tuen järjestäminen arvioitaisiin ensisijaisesti oppilaan tuen tarpeen näkökulmasta

lisäksi nykylain säädännöstä puuttuvat riittävän selkeät säännökset oppilaan oikeudesta saada ja opetuksen järjestäjän velvollisuudesta järjestää varhaista tukea

öljyvahinkoriskin kasvu vaatii myös vahingontorjuntavalmiuden kasvattamista

tämä on tärkeää kun esimerkiksi tiedetään että varhaiset kielihäiriöt ennustavat jo kaksivuotiaana oppimishäiriöitä koulussa

arvoisa puhemies

mielestäni valtioneuvoston selonteko on kattava ja hyvä yhteenveto itämeren ympäristön tilaan liittyvistä haasteista ja itämeri politiikasta jotka ovat tällä hetkellä ajankohtaisia

lakiehdotus on siis hyvä ja tulee parantamaan nykytilannetta varhaisen puuttumisen osalta mutta tämä lakikin on luotu sammuttamaan jo alkanutta paloa

selonteossa on painotettu kahta asiaa